ehdotettu järjestely on yhteiskunnalliselta kannalta järkevä myös kustannusten osalta sillä lisääntyneet eläkekulut korvautuvat säästyneinä työttömyysturva sairausvakuutus ynnä muuta

lisäksi työllisyydenhoitovaroja voidaan suunnata uudelleen esimerkiksi yrityksille suunnattuja työntekijän työllistämistukia voitaisiin vähentää tai ehkä lopettaa lähes kokonaan

siten verotuksellinen tuotto valtiolle olisi nykytilanteeseen verrattuna miinusmerkkinen jos myös työntekijöiden palkoista maksetut verot otetaan huomioon

matkailuauto on käyttäjilleen kesämökkiin rinnastettava hyödyke

se olisi kansantaloudellisesti erittäin järkevää sillä esimerkiksi suomen tieyhdistyksen asiantuntija on laskenut että yhden euron säästö kunnossapidossa aiheuttaa kolmen euron vahingon koska ennen pitkää joudutaan tekemään kunnossapidon laiminlyönneistä johtuen peruskorjauksia

se on pian niin suuri että eroa ei kyetä pitkään aikaan kuromaan umpeen eikä siihen löydy tarpeeksi rahaa sillä tiestömme kaipaa pian laajoja perusparannuksia

parisen viikkoa sitten valtion taloudellinen tutkimuskeskus totesi etteivät liitokset kansainvälistenkään kokemusten perusteella tuo oikotietä säästöihin

sen jälkeen pitäisi katsoa mitkä palvelut on tarpeen hoitaa ylikunnallisesti niiden tuottamiseksi maakunta on sopivan kokoinen ja toimiva ja niin että ylintä päätösvaltaa käyttäisi maakuntavaltuusto joka valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä

jos kuntaliitoksia tehdään niin tehtäköön niitä kansanvaltaa kunnioittaen ja vain silloin kun kuntalaisten enemmistö kunnanvaltuuttu enemmistön asian takaa nyt ja kunnanvaltuuston enemmistö on asian takana

arvoisa puhemies

pahimmat alan ongelmat ovat syntyneet ja syntynevät jatkossakin siitä että vesihuolto osuuskunnat pääsääntöisesti joutuvat liittymään kuntien omistamiin vesihuoltolaitoksien verkostoihin joilla on niin sanottu luonnollinen monopoli puhtaan veden tuottajana ja jätevesien käsittelijänä

kunnat voivat käyttää tätä monopoliasemaa hyväkseen keräämällä piiloveroksi tulkittavia maksuja vesihuolto osuuskunnilta jotka eivät perustu samaan kustannusvastaavuuteen kuin heidän omien verkkojensa eri alueille tuotetut palvelut

jotkut kunnat ja kuntien vesihuoltolaitokset ovat hyödyntäneet osuuskuntamuotoisia vapaaehtoisorganisaatioita tulkitsemalla vesihuoltolakia käytännössä siten että vesiosuuskunnat on rinnastettu tavanomaisiksi kiinteistöiksi kun kyse on ollut vesiosuuskunnille myytävistä palveluista tai veden hinnasta ja vesihuoltolaitoksiksi kun kyse on ollut vesiosuuskuntien velvoitteista ja vastuista

monet osuuskunnat ovat kokeneet että sanelupolitiikkaa ja monopoliasemaa hyväksikäyttäen heitä on kohtuuttomasti hyödynnetty liike ja kuntatalouden tulosten parantamiseksi

nykyisenkin lainsäädännön mukaan kustannusten kohdentamisen tulisi tapahtua vesihuoltolaitoksen eri asiakasryhmien kesken kustannusvastaavasti siten että toisen asiakasryhmän maksuilla ei kateta toisen ryhmän kustannuksia

kustannusvastaavuusperiaatetta voidaan kuitenkin kiertää kun kunnalliset laitokset eivät suostu laskennallisesti läpinäkyvästi ja avoimesti sitä todentamaan

monien osuuskuntien mielestä niin sanottujen emolaitosten veden hinnoittelu on liian korkeaa ja emo ja tytärlaitoksen välille tulisi aina tehdä erillissopimus jossa sovitaan esimerkiksi hinnoittelun perusteista

arvoisa puhemies

päätöksenteossa minua eniten harmittaa se että asioista tehdään päätöksiä tosiasiat sivuuttaen samalla jopa tietoisesti yhteiskunnalle vahinkoa aiheuttaen

unohdetaan tosiasia että riittävän kunnossapidon laiminlyönti aiheuttaa kolminkertaisen vahingon koska myöhemmin joudutaan tekemään kalliita peruskorjauksia siltojen osalta vahinko on jopa seitsenkertainen

ymmärrän kyllä että rahaa on niukasti mutta silloinkin pitää ensin pitää huolta olemassa olevasta tieverkosta ja sen jälkeen rakentaa uutta sen verran kuin rahaa liikenee

asiantuntijat ovat laskeneet että yhden euron säästö tiestön kunnossapidossa aiheuttaa kolmen euron vahingon sillä laiminlyöntiä seuraa ennen pitkää kallis peruskorjaus

työryhmä ei päässyt alkua pidemmälle kun ministeri erosi

onhan tosiasia että valtiollinen oy saa velkapääoman edullisesti esimerkiksi obligaatioiden avulla

toimiva ja kunnossa oleva liikenneverkko tuottaa enemmän kuin mitä lainan korkokulut ovat

se on siis myös taloudellisesti järkevää ja niinhän sen pitää ollakin

moni muukin tekijä on liki parin vuosikymmenen aikana muuttunut siis myös ne perusteet joiden varassa pisaraa on puskettu eteenpäin

olen perehtynyt erilaisiin vaihtoehtoihin ja siksi totean että ongelmat voidaan mitä ilmeisimmin poistaa muunlaisilla ja paljon halvemmilla ratkaisuilla

mielestäni pisara rata pitäisi pikaisesti arvioida uudelleen ja niin että sen tekevät asiantuntijatahot jotka eivät vielä ole saaneet pisara tartuntaa

reilu miljardi on valtava rahasumma ja varsinkin silloin kun puhutaan liikenneväylien rakentamiseen käytettävissä olevista rahoista

valtiovarainministeri urpilainen totesi tänään puheessaan

lopuksi haluaisin palata vielä rehellisyyteen

arvoisa herra puhemies

tämän tarinan synkimmät luvut on vielä kirjoittamatta

kun katsoo ensi vuoden talousarviota niin sieltä ei löydä yhtään positiivista asiaa siis sellaista jolla lisätään valtion panoksia maaseudun ja siellä asuvien ihmisten hyväksi

kaiken huippuna on tuleva kuntien lahtaaminen

arvoisa puhemies

täällä tänään olemme kuulleet niin pääministerin valtiovarainministerin kuin monen kansanedustajankin suusta voimakasta arvostelua perussuomalaisten varjobudjettia kohtaan

itse pitkäaikaisena yrittäjänä pidän erityisesti aiheettomana että arvostellaan meidän vaihtoehtobudjetissamme olevaa myönteistä linjaa yritystoimintaan kohtaan

ministerin vakuutteluista huolimatta kentältä on kuulunut tietoja että jo nyt joillakin paikkakunnilla suunnitellaan liikkuvassa poliisissa toimivien poliisien siirtoa muihin poliisin tehtäviin joskus tulevaisuudessa

tämä on hyvin helposti ymmärrettävä tosiasia mutta silti se tahtoo liian usein unohtua ja varsinkin puoluekentän vasemmalla laidalla

jos liikkuva poliisi lakkautetaan tilanne vielä pahenee

perussuomalaisten mielestä suomalainen yhteiskunta rakentuu suomalaisen työn ja suomalaisen yrittäjyyden ja yritystoiminnan varaan

perussuomalaisten mielestä suomen innovaatiopolitiikan pitäisi tukea nykyistä paremmin innovatiivisia kasvuyrityksiä sekä lisätä suomen houkuttelevuutta tutkimus ja kehitysinvestointien kohdemaana

talouden pitkän aikavälin kasvun kannalta on keskeistä että innovaatiojärjestelmän avulla kyetään houkuttelemaan t k toiminnan piiriin nykyistä selvästi enemmän pk yrityksiä

näistä syistä perussuomalaiset vaativat suomen nykyisen yritystukijärjestelmän osittaista korvaamista t k verotuella

suurimmalla osalla oecd maita on jo verojärjestelmässään t k toimintaa tukevia toimia ja niiden tulokset ovat olleet poikkeuksetta myönteisiä

jäljelle jäävät yritystuet tulisi uudelleenkohdentaa erityisesti pk yritysten tuotekehityksen ja kasvuyritysten toimintaedellytysten parantamiseen

omassa varjobudjetissa perussuomalaiset ehdottavat t k toiminnan kannustinjärjestelmän perustaksi hieman muunneltua hollannin wbso järjestelmää joka keskittyy t k toiminnan työvoimakustannuksiin

verotuki kohdistuisi siten suoraan yrityksille ja tutkitusti tällaisen tuen on havaittu lisäävän eniten juuri pienten yritysten t k investointeja

jos esimerkiksi pienen kotikuntani savitaipaleen kaikki asukkaat puolustavat kuntansa itsenäisyyttä niin sillä ei ole mitään merkitystä jos lappeenrantalaisten niukka enemmistö on liitoksen kannalla koska ison ja pienen paikkakunnan äänet lasketaan yhteen ja enemmistö yhteenlasketuista äänistä ratkaisee

perussuomalaiset ehdottavat että järjestelmä otetaan käyttöön aluksi määräaikaisena ja samalla luodaan seurantajärjestelmä tuen vaikutusten arvioimiseksi

nyt kunnissa selvitetään erilaisia kuntaliitosvaihtoehtoja

ehdotan sinne keskustan suuntaankin että kunnat ovat mukana vain muodollisesti ja niin että selvitys valmistuu vasta viimeisenä mahdollisena päivänä eli ensi vuoden lopulla

se luo sopivan lähtökohdan tuleville eduskuntavaaleille

arvoisa herra puhemies

suomessa vankiloiden olosuhteita moititaan kehnoiksi vaikka vangit saavat riittävästi ravitsevaa ruokaa säännöllisesti heidän hygieniastaan ja terveydestään huolehditaan hyvin

poisto oikeuksien määräaikainen korotus kannustaisi yrityksiä investoimaan myös ensi vuonna jolloin edessä oleva laskusuhdanne tai jopa lama tasoittuisi

nämä kansalaiset ovat vanhuksia heitä jotka ovat työllään pitkälti rakentaneet tämän yhteiskunnan jonka tarjoamista mahdollisuuksista me nuoremmat saamme nauttia

se on järkyttävän paljon

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ei ole realistista vähentää laitospaikkoja

hallituksen opposition ja etujärjestöjen pitäisi istua saman pöydän ääreen ja laatia maallemme kestävät askelmerkit kohti parempaa huomista

perussuomalaiset jatkaisivat alv helpotuksia sillä se kannustaa terveeseen yrittäjyyteen ja auttaa vyötään kiristäviä pienyrittäjiä selviytymään edessä olevien vaikeiden aikojen yli

perheyritysten liiton toimitusjohtaja matti vanhanen totesi äskettäin oliko se eilen että koska euromaa ei voi heikentää valuuttansa ulkoista arvoa kilpailukyvyn parantamiseksi asia pitää hoitaa sisäisellä devalvaatiolla

käytännössä joudumme tilanteeseen että voidaan todella puhua jopa vanhusten heitteillejätöstä varsinkin niissä tilanteissa jos vanhuksella ei ole lähiomaisia tai he eivät voi jättää vanhusta

arvoisa puhemies

on todella surullista todeta että hallitus kohdentaa kaikkein kipeimmät leikkaukset yhteiskunnan heikompiosaisiin

perussuomalaisten esittämä vaihtoehto tuottaisi koko yhteiskunnan kannalta paremman lopputuleman

urpilaisen ja arhinmäen johdolla ne puolustavat kyllä ranskalaisia ja saksalaisia pankkeja niiden rahoja sekä venäläisten mafiosojen rahoja eivät suomalaisen yhteiskunnan kaikkein heikon